samassa yhteydessä tulee valmistella luonnollisesti myös eduskunnan virkamieslain ja muiden tarvittavien lakien muutosesitykset

arvoisa puhemies

mutta kun lähdetään nimenomaan puolustuksen tulevaisuutta arvioimaan niin kyllä sen lähtökohdan pitää totta kai olla vallitseva todellisuus ja vallitseva ympäristö ja vallitsevat mahdolliset uhat

toinen asia on se että edelleenkin varmasti myös kulutuskysyntää kauppojen toimintaa vaikeuttaa se että hallitus jääräpäisesti pitää kiinni niistä pienimpien eläkkeiden ja lapsilisien ja työttömyyskorvausten indeksikorotuspäätöksistä

olisin kysynyt toiselta viestintä ja liikenneministeriltä kun tämä yleispalvelu kattaa myös liikkumisen ja tänään täällä eduskunnassa vieraili saaristoasiain neuvottelukunta joka oli todella huolissaan siitä kun määrärahat eivät taaskaan riitä yhteisalusliikenteen ylläpitoon

venäjän tappio japanin sodassa aukaisi portit radikaalille rakenteelliselle uudistukselle yleiselle ja yhtäläiselle äänioikeudelle

olisin kiinnostunut tästä elvyttävästä täydennyksestä budjettiin jota on nyt mainostettu jos siihen vielä vaikka saisi jotain lisää hyvää

perustuslakikomitea jätti eilen mietintönsä hallitukselle

kuten monissa eduskunnan selonteoissa ja asiakirjoissa on todettu niin ympäristön vallitsevat uhat eivät niinkään ole sotilaallisia vaan ennen kaikkea muunlaisia

sehän otetaan automaattisesti pois siitä toimeentulotuesta eli käytännössä lapset pienet lapset sillä lapsilisällänsä osallistuvat perheen kustannuksiin lapsilisän suuruudella

siellä indeksikorotusten antaminen täysimääräisenä auttaisi ihmisiä edes niiden välttämättömien tarvikkeiden ostamisessa ja myös auttaisi kaupan toimintaa ja sitä kautta työllisyyttä

tähän komiteanmietintöön sisältyy peräti kolme eriävää mielipidettä ja syynä on se että komitean enemmistö haluaa vähentää presidentin mahdollisuutta tehdä itsenäisesti päätöksiä erityisesti kansainvälisissä asioissa

aika silmiinpistävää oli että ministerin oma puolue ei ollut ollenkaan läsnä kuuntelemassa näitä huolia

helsinki vantaan lentoasema valittiin taannoin erityisesti matkalaukkujen käsittelyn osalta maailman parhaimmaksi ja sitten kiitoksena oli se että työntekijät ulkoistetaan ja heidän työtään ei arvosteta ja ihmettelen ministeri häkämies taas kerran olemme ennenkin olleet asioista eri mieltä miten voitte sanoa että matkatavaroiden käsittely ei ole olennainen osa lentoliikennettä

herra puhemies

ympäristökatastrofeja kyberhyökkäyksiä ja tämän tyyppisiä

tämä koululuokkien koko on se suurin ongelma siellä kouluissa kun ihan kysytään oppilailta opettajilta vanhemmilta ja siitä aiheutuu hyvin paljon asioita

paitsi osallisuutta päätöstentekoon tällainen eduskunta tarjosi aivan uudenlaisen puhujalavan asioiden nostamiseksi yhteiskunnalliseen keskusteluun

herra puhemies

ne on helppo toteuttaa

tänne suomeen muuttavien maahanmuuttajien tai siirtolaisten osalta on hyvin tärkeää että heillä on samat velvollisuudet mutta myös samat oikeudet kuin meillä suomalaisilla jotka olemme syntyneet täällä

tällä hetkellä on olemassa lakialoite jonka hyväksymällä voidaan esimerkiksi lähteä siitä että vastaisuudessa lapsilisä tulee kaikille lapsille ja sitten sitä toimeentulotukea annetaan sen mukaan mitä se perhe muuten tarvitsee

mielestäni on todella hyvä että suomi nyt vihdoin tämän hyväksyy oli jo korkea aikakin

nykyään pääsihteeri nimittää osan näistä viroista joten tämä esitys tarkoittaa että pääsihteerille kuuluvaa nimitystoimivaltaa siirretään jossain määrin kansliatoimikunnalle

heillähän ei ole teitä siellä vaan kysymyksessä on valtion velvoite ja saaristolain mukainen velvoite että sinne taataan myös nämä liikenneyhteydet

itse näkisin että puolustusvoimien materiaalihankintojen määrärahojen sitominen ja lisääminen ei ole vastaus meidän vallitseviin uhkiimme mutta uskon ja toivon että löydämme yhteisymmärryksen tästä

ehkä vakavinta on juuri se että siellä isossa luokassa voi olla se oppilas joka ei voi hyvin ja koska se luokkakoko on niin suuri niin sen takia sitä ei huomata

tämän päivän puhujalavojen sortuessa hieman jännittää mihin uusi mullistus tiedonvälityksen digitalisoituminen on viemässä yhteiskunnallisen keskustelun paikkoja

olin muuten samassa työryhmässä mihin edustaja kumpula natri viittasi puoluepuheenjohtaja soinin kanssa ja kyllä se on yksimielinen mietintö ja siellä todetaan että suomi tulee tämän sopimuksen hyväksymään

aiotteko viedä eteenpäin näin erimielistä asiaa kun yleensä tuoreeseen perustuslakiin ei lähdetä tekemään esityksiä jotka eivät ole suuresti hyväksyttyjä ja laajalti yksimielisiä

mutta ehkä siihen saadaan joskus vastaus

kysyitte myös mitä voidaan tehdä

olisin kuitenkin kysynyt hallitukselta siitä kun näiden samojen oikeuksien ja velvollisuuksien pitäisi koskea myös niitä jotka suhtautuvat hyvin kriittisesti maahanmuuttoon

millä tavalla tuette nyt kuntia että siellä myös on mahdollisuus osallistua tähän elvytykseen

minäpä kerron että finnairin henkilöstö on jo osaltaan sitoutunut säästöihin kymmenien miljoonien eurojen säästöihin ovat stuertit ja lentoemännät lähteneet mukaan ja henkilöstö tällä tavalla on mukana ja kyllä tuntuvat kohtuuttomalta nämä rankaisutoimet mitä nyt tehdään

onko tuloksena vain julkisuuden pirstaloituminen niin ettei oikeasti ole enää yhtä keskeistä paikkaa jossa asiat ottaisivat mittaa toisistaan

jos tätä ei ole otettu huomioon niin aiotteko ottaa opposition hyvät neuvot huomioon

nyt aika uutena ilmiönä on tullut esille se että hallituksen ministereitä on uhkailtu internetissä ja vieläpä tutkijoita jotka puolueettomasti tutkivat asioita ja kertovat mielipiteitään on uhkailtu

säännöllistä valtiopäivätoimintaa juhlittaessa on hyvä muistaa se että säätyvaltiopäivillä valtaa käytti suomen vähälukuinen taloudellinen ja poliittinen eliitti

miten aiotte suhtautua tähän hyvin vakavaan ilmiöön ja yleensä tähän netissä tapahtuvaan uhkailuun

missä vaiheessa tällaisen lainsäädännön valmistelu on

menettelyn voidaan katsoa asettaneen niin valiokunnan kuin koko eduskunnan tapahtuneiden tosiasioiden eteen ja sitä kautta heikentäneen perustuslain mukaisten päätöksentekoelimien mahdollisuuksia vapaasti punnita ehdotettujen muutosten tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta

ministeri risikko te puhutte niin kauniisti mutta käytännössä nämä asiat eivät kuitenkaan etene

nykymaailmassakin on aihetta alleviivata sitä että ihmisoikeudet eivät saa riippua sukupuolesta varallisuudesta sosiaalisesta tai etnisestä taustasta eivätkä myöskään seksuaalisesta suuntautumisesta

esimerkiksi laitoshoidossa meillähän on hyvin sairaalamaista se hoito ja suomessa käytetään lääkkeitä kolme kertaa tanskaan tai ruotsiin verrattuna eli pahimmillaan vanhainkodeissa ihmiset ovat tokkurassa ja sidottuina sänkyyn ja näitä viimeisimpiä kauhuesimerkkejä on siitä että pitkäaikaiset avioparit sijoitetaan eri laitoksiin

herra puhemies

tämä komitean esitys kyllä olennaisesti muuttaa sitä nykyistä päätöksentekoa koska tällä hetkellä presidentti ei ole sidottu toisella käsittelykerralla hallituksen esitykseen

komiteassa erityisesti hallituspuolueiden edustajat vahvasti painottivat parlamentarismia mutta käytännössähän päätöksenteko täällä eduskunnassa tapahtuu niin että hallituspuolueiden ykkösministerit komentavat kansanedustajat riviin ja aina kun hallitus niin haluaa eduskunta antaa tukensa

viimeisenä esittelisin ohjesääntöön tehdyn muutoksen joka koskee pääsihteerin apulaispääsihteerin ja lainsäädäntöjohtajan kelpoisuusvaatimusta

tällä hetkellä vaatimuksena on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

ei ole parlamentarismia se että eduskunnan täytyy nauttia hallituksen luottamusta

valiokunta korostaa pääsihteerin apulaispääsihteerin ja lainsäädäntöjohtajan tehtävää neuvoa puhemiestä hänen johtaessaan täysistuntoa ja valvoessaan perustuslain noudattamista ja painottaa tähän tehtävään liittyvän perustuslain ja eduskunnan työjärjestyksen tuntemuksen sekä tulkinnassa ja soveltamisessa tarvittavan lainopillisen tiedon ja taidon merkitystä

ja ihmettelen myös tätä kun sanotaan että kansanvaltaa lisäisi presidentin vallan poisvieminen erityisesti kansainvälisistä asioista

arvoisa puhemies

herra puhemies

herra puhemies

erityisesti taloudellisesti vaikeana aikana on tärkeätä pitää huolta oikeudenmukaisuudesta ja opposition vaihtoehto on kyllä nyt jäänyt aika hämäräksi

sotilasliitto naton asevarustautumisen tai ydinaseiden ei pitäisi kuulua nykyaikaiseen eurooppalaiseen turvallisuusajatteluun

tästä syystä valiokunta pitää tärkeänä että pääsihteeri apulaispääsihteeri ja lainsäädäntöjohtaja ovat suorittaneet ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon

tämän talon eli eduskuntalaitoksen ja kansanedustajien on kyllä syytä olla huolissaan demokratian toteutumisesta ja syytä olla huolissaan siitä miten kansalaiset suhtautuvat edustukselliseen demokratiaan ja omaan vaikutusvaltaansa

hallitus on tässä nyt kehunut ydinvoimaa ym päristöystävällisenä vaihtoehtona joka tuottaa edullista sähköä

pitäisikö edelleen sallia se että osinkoja ei veroteta

mutta itse olen erityisen huolissani nuorista ja haluaisin mielelläni kuulla mitä tapahtuu nuorisotakuulle mitä tapahtuu oppisopimuskoulutukselle ja erityisesti kun eilen oli iso mielenosoitus tässä eduskunnan edessä opiskelijat olivat huolissaan siitä voiko edelleen suomessa tasa arvoisesti opiskella vanhempien koulutustaustasta vanhempien varallisuudesta riippumatta onko edelleen mahdollista kaikilla opiskella

ydinvoiman käyttö on riskialtista alkaen siitä uraanin louhinnasta koko sen käyttöajan ja sitten puhumattakaan siitä loppusijoituksesta

uusille jäsenmaille ymmärrettävästi nato jäsenyys antaa lupauksen turvallisuudesta mutta lisääkö naton laajeneminen todella ja oikeasti koko euroopan turvallisuutta

eli valiokunta esittää lausumaehdotusta tästä virkanimityskiellon poistamisesta sekä näillä muutoksin hyväksyttäväksi lakiehdotuksen ja myös tämän ohjesäännön

yksi on totta kai tämä perustuslakiuudistus jota tässä nyt esitellään ja joka lähtee siitä että ihmisten ääni riippumatta siitä missä päin suomea se annetaan vaikuttaa samalla tavoin

mutta olisin halunnut kysyä millä tavalla on otettu huomioon ne suuret riskit mitä voi tapahtua onnettomuuden sattuessa

parasta euroopalle olisi ummehtuneen naton heittäminen samaan romukoppaan minne jo varsovan liitto on paiskattu

johannes koskisen puheita siitä että ihmiset äänestävät yhtä henkilöä ja sitten toinen tuleekin niillä äänillä valituksi

herra puhemies

tämä hallituksen kokoomuslainen veronalennuspolitiikka ja käsitys oikeudenmukaisuudesta on kyllä tosi kaukana siitä miten itse sen ymmärrän

niinhän meillä käy joka päivä joka vaaleissa tälläkin hetkellä

millä tavalla olette ottanut huomioon tämän suunnattoman riskin että sattuu joku onnettomuus

euroopan unioni voisi olla merkittävässä roolissa eurooppaa kehitettäessä

juuri tässä ideassa jota ministeri lindström tuossa esitteli kysehän on siitä kuten olette esitelleet että ilman palkkaa ilman lomaa ilman työterveyshuoltoa ja ilman eläkkeen kertymistä työtön joutuisi töihin tai pääsisi töihin kuten haluatte sen ilmaista

kun ihmiset antavat äänensä jonkin puolueen ehdokkaalle jossakin vaalipiirissä niin sillä äänellä todennäköisesti tulee valittua ihan joku muu tosin saman puolueen ehdokas

saarto menee paljon pidemmälle kuin aseviennin ja tuonnin estäminen edellyttäisi

valitettavasti kreikasta irlantiin vellovassa talouskriisissä unioni on paljastanut karvaan todellisen luonteensa

näkyykö se jollakin tavalla hallituksen arviossa siitä halvasta sähköstä ja millä tavalla tämä otetaan huomioon että sähköä tuotetaan tavalla jota ei pystytä milloinkaan korvaamaan ihmisille

niille joilla muutenkin on rahaa annetaan enemmän kuin niille joilla on vähän

israel käytti suhteetonta väkivaltaa tämän laivasaattueen pysäyttämiseksi jonka kansalaisjärjestöt ja aktivistit olivat koonneet jotta saadaan ihmisille välttämättömyystarvikkeita

minusta se kyllä ei ole oikeudenmukaista

sen lisäksi jos puhutaan siitä elvyttävästä vaikutuksesta niin silloin jos jo on yltäkylläisesti rahaa niin tuskin se menee suoraan kulutukseen vaan se menee varmaan säästöihin tai parhaimmassa tapauksessa johonkin ulkomaanmatkaan

mutta on ihan pakko todeta että olisi kiinnostavaa tietää mistä tehtaasta näitä hallituksen aivopieruja oikein tulee

venäjän läheisempi suuntautuminen länteen mahdollistaisi euroopan lopullisen siirtymisen asevaraisesta sotilaallisen voiman turvallisuudesta kohti yhteistyöhön perustuvaa turvallisuutta

herra puhemies

tämän kysyn sen vuoksi ministeri lindström että meillä on jo koeajat työharjoittelut ja työkokeilut silppu ja pätkätyöt nollatuntisopimukset ja vastentahtoiset osa aikatyöt

vasemmisto ei pitänyt oikeana sitä että euromaat on sidottu yhteisvastuuseen toistensa veloista

eikö nyt olisi syytä ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin tämän saarron purkamiseksi

mutta jos nämä veronalennukset annettaisiin niille joilla on pienimmät tulot niin he joutuisivat käyttämään myös ne rahat ja ne tulisivat todelliseen tarpeeseen

meidän mielestämme tällainen hämärtää kunkin maan vastuuta omista tekemisistään ja samalla myös lainanantajien vastuu ja riski katoaa

eikö olisi syytä esittää että israel laitetaan kauppasaartoon niin kansainvälisesti kuin kansallisesti kunnes tämä gazan saarto on saatu purettua

menneisyyspuolue kokoomus haluaa edelleen jääräpäisesti liittää suomen naton jäseneksi

eli yli puolet äänistä meni tavallaan hukkaan jos ainoastaan tuijotetaan sitä että pitää taatusti saada oma kansanedustaja valittua

perustuslain mukaan ulkopolitiikkaa johtavat presidentti ja valtioneuvosto yhteistoiminnassa ja jotenkin tuntuu siltä että joka kohdasta missä vain on mahdollista tätä presidentin osallistumista yritetään nyt nakertaa